nyt jos mietitään esimerkiksi raha automaattiyhdistyksen kotouttamismäärärahoja niin hallitus voisi ajatella niin että kyseessä on koko suomen hyväksi tehtävä kotouttamista edistävä tärkeä toimi jolla voidaan tuoda ihmisiä yhteen ja muodostaa pysyviä ystävyyssuhteita

myös suomen lasten parlamentin ohjausryhmän jäsenet ovat aikaisemmin kiinnittäneet huomiota asiaan ja olemme laatineet toimenpidealoitteen siitä että hallitus laatisi vähimmäissuosituksen koulukiusaamisen vähentämiseksi

mielestäni on erittäin kannatettava ajatus että olisi sellainen esimerkiksi infra oy organisaatio joka takaisi pitkäjänteisen rahoituksen suurille liikenneväyläinvestointihankkeille jotta ei tulisi keskeytyksistä aiheutuvia menetyksiä

mutta itse asiassa kun olen kuunnellut tätä keskustelua ja tutustunut lakiesityksen sisältöön varmasti tämä on niin merkittävä ja tärkeä asia että se on syytä kirjata aivan lain tasolle

arvoisa puhemies

niissä ovat ihmisoikeudet punaisena nuorana

keskustelussa on noussut esiin myös se että kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan mittavia asioita maailmanlaajuisesti ja edustaja koskinen viittasi erittäin osuvasti että sillä on vaikutusta myös maailman rauhaan ja vakauteen kun äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on puolittunut puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus on puolittunut ja lapsi ja äitiyskuolleisuus on vähentynyt

kiusaaminen on todella julmaa

kasvi täällä jo viittasi on todella yksilöllistä kuinka kiusattu selviytyy elämässään tästä tilanteesta

joku voi kääntää sen vahvuudeksi ja menestyä mutta toki se on kova hinta siitä että on monta vuotta kärsinyt kiusaamista

mutta osa myös murtuu ja syrjäytyy eikä meillä ole yhteiskunnassa varaa kiusata ihmisiä siihen pisteeseen että he eivät kestä tai jaksa

oletteko hallituksen piirissä pohtineet joitakin muita mahdollisia innovatiivisia rahoituslähteitä kehitysyhteistyöhön jotta voimme saavuttaa tämän tärkeän tavoitteen

usein juuri poikkeavat lapset joutuvat kiusatuiksi lahjakkaat lapset heikot lapset erikoisen näköiset lapset

meidän on opittava sietämään erilaisuutta

tämä on mielestäni mitä merkittävin kysymys että jokaisessa koulussa olisi aina tavattavissa kouluterveydenhoitaja koska jos silloin kun se hätä iskee ja lapsi haluaisi jonkun turvallisen aikuisen tavata jolle purkaa sydäntään kouluterveydenhoitajan tapaamisaikaa ei juuri sillä hetkellä ole se on huono juttu

arvoisa puhemies

tässä ed

tallqvistin aloitteessa on kiinnitetty huomiota vakavaan ongelmaan ja tätä tulisikin huolellisesti tutkia ja selvittää voisiko näitä vakavia puutteita vanhustenhoidossa parantaa tässä lakialoitteessa esitetyllä tavalla

oikeastaan itse uskon että nimenomaan kouluterveydenhoitajat ovat siinä mielessä tärkeässä asemassa että kynnys mennä nimenomaan kouluterveydenhoitajalle on paljon matalampi kuin mennä suoraan kuraattorille

moni lapsi saattaa mennä kouluterveydenhoitajaa tapaamaan vaikkapa mahakivun vuoksi ja sitten keskustelun kuluessa taustalta löytyykin mahdollisesti muita ongelmia

varsinkin vanhustenhuollossa vanhusten hyvinvoinnissa valvonta on keskeistä ja jo viime syksyn tapahtumat osoittivat selkeästi että valviran valvonta on heikoista resursseista johtuen puutteellista ja haasteellista

ylipäänsä jos tuttu kouluterveydenhoitaja voisi seurata lapsen kehitystä usean vuoden ajan niin hän huomaisi selkeästi mahdolliset kiusaustekijät jotka vaikuttavat lapseen sekä fyysisesti että psyykkisesti

maankäytön asumisen ja liikenteen haasteisiin voisi hyvinkin vastata metropolivaltuusto mutta keskeistä siinä on että tämä olisi demokraattinen ja vaaleilla valittu elin

varmasti on niin että tiedonkulku on keskeistä valvonnan onnistumisen suhteen ja on todella hyvä että näihin asioihin kiinnitetään vakavaa huomiota

korostaisin myös lautakuntatasoisten päätöksentekoelinten merkitystä koska asiathan ovat niin laajoja ja massiivisia ja vaativat vahvistusta päätöksenteossa

nollatoleranssi on erittäin välttämätöntä mutta nostaisin esiin myös sen että on hyvä myös ottaa positiivisia aseita positiivisia asioita käyttöön koulukiusaamisen estämiseksi

sitten toinen seikka ovat lähidemokratia ja ihmisten tarpeet joissa korostuu paikallisolosuhteiden tuntemus kun päätetään esimerkiksi kouluista ja sosiaali ja terveyspalveluista

hallinto ei saa karata liian kauaksi kuntalaisista

täällä on esitetty inhimillisten vaikutusten arviointia ja kannatan lämpimästi niiden sisällyttämistä jatkosuunnitelmiin

tässä perussuomalaisten vaihtoehdossa heidän vastalauseessaan ei juurikaan tasapainotettaisi taloutta vaan esitetään lisärahaa kaikkeen hyvään

siinä on koulutettuja sovittelijaoppilaita jotka näissä kiusaustapauksissa neuvottelevat ja sovittelevat tilannetta sekä kiusaajien että kiusattujen kanssa

myös opetusmenetelmissä tarvitaan uudistus nimittäin tiedon etsimistä ja tiedon soveltamista ulkoluvun sijaan

nyt on juuri tekeillä hlj helsingin seudun liikennejärjestelmä jossa on monta keskeistä tärkeää eteenpäin vietävää hanketta

toisaalta perussuomalaiset leikkaisivat tuulivoimasta ja kehitysyhteistyöstä mikä ei ole solidaarista eikä tulevaisuuteen suuntaavaa ajattelua

oleellista on se että tämä kiusaaja lupaa vertaisilleen miten hän parantaa tapansa ja yhdessä ikään kuin sovitaan miten tästä mennään eteenpäin

arvoisa puhemies

yksi keskeinen asia on ilmapiiri

koulukiusaaminen on saatava kuriin

siihen pitää olla nollatoleranssi

suvaitsevaisuus toisen ihmisen arvostaminen ja inhimillinen kohtelu ovat eväät jotka jokaisen lapsen tulisi saada koulusta

olen kuullut opettajilta että monesti oppilaat itse voivat tulla jonkun asian kanssa että hei tämä olisi sellainen juttu joka olisi hyvä tuoda versoon

arvoisa puhemies

tässä kehyspäätöksessä muun muassa energiaverojen inflaatiokorotukset ja kilometrikorvausten leikkaukset ajavat ilmastonsuojelua

hyvä koulutus on lasten ja nuorten tulevaisuus meidän kaikkien tulevaisuus

todellakaan opettajat eivät kiireisen ja tärkeän työnsä ohessa välttämättä edes huomaa niitä kaikkia tilanteita mitä on

emme saa leikata koulutuksesta

haluan vain lopuksi todeta että toivon että sivistysvaliokunnassa otetaan hyvin vakavasti tämä lakialoite ja että tämä menestyy käsittelyssä

sekä päästövähennystavoite että energiatehokkuustavoite että uusiutuvan energian tavoite ovat kaikki hyvin tärkeitä ja pitää jatkossakin pitää mukana

olen tehnyt sen havainnon että ne tahot jotka kannattavat suurta ja keskitettyä energiaa vastustavat uusiutuvan energian tavoitteita ja uusiutuvan energian tukia

tästä juontaa tämä vahva keskustelu yhden tavoitteen kustannustehokkuudesta mikä tässäkin keskustelussa näkyy

mielestäni hallituksen linja siinä että turvetta hallitusti vähennetään on järkevä koska turpeen ilmastopäästöt ovat suuret ja vesistöpäästöt pilaavat paikallisesti vesistöjä

mutta päästökauppajärjestelmä on ensi tilassa korjattava

toivon että ministeri vapaavuori vie täältä tätä sanomaa eu parlamenttiin että päästökauppajärjestelmä korjataan niin että siinä huomioidaan kivihiilen noussut hinta ja taantuman vaikutukset niin että hiilidioksiditonnin hinta saadaan nostettua

arvoisa rouva puhemies

pääministeri teidän kahdessa puheenvuorossanne sivusitte ilmastonmuutosta mutta ette täsmentänyt suomen tavoitteita muun muassa pariisin ilmastoneuvotteluihin

ilmastonmuutoksen torjuntahan on yksi tärkeimpiä tehtäviämme jotta tulevaisuudessa on hyvät elämisen edellytykset koko maapallolla ja myös luonnon monimuotoisuus säilyy

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomalainen päivähoito kannattelee ja tukee lasta ja toisaalta se on mahdollistanut naisille tasa arvoisen yhteiskunnan naisille mahdollisuuden osallistua työelämään

on tärkeää että saadaan kansainvälinen kattava sitova ilmastosopimus mutta suomen itsensäkin ja eun tulee tulla tässä vastaan ja tarjota päästövähennyksiä

siinä on osoitettu kuinka ennakoitu sähkön vaje voidaan kattaa tehostamalla energian käyttöä lisäämällä sähkön kysyntäjoustoja ja lisäämällä uusiutuvaa energiaa

tässä hallituksen esittämässä kokonaisuudessa on myös metsähakkeen tuotantotuen leikkaus kahdeksi eri järjestelmäksi mikä lisää byrokratiaa ja logistiikkakustannuksia

sähkön käyttöä voidaan tehostaa muun muassa energiatehokkaan tekniikan investointituilla sekä laajentamalla ja tehostamalla energiatehokkuussopimuksia

yksi keskeinen asia on kehitysmaiden ilmastorahasto jonka rikkaat maat rahoittavat jotta kehitysmaissa voidaan viedä ilmastotyötä eteenpäin

monessa perheessä mietitään kannattaako vähemmän tienaavan vanhemman osallistua työelämään ja kun vielä subjektiivisen päivähoidonkin olette romuttaneet niin kyllä nämä päätökset ovat todella lapsivihamielisiä

lämpövoimaloista tuli sellaista viestiä että metsähakkeen käytön lisääminen on kyllä haaste sen jälkeen kun metsähakkeen tukea on leikattu

toivoisin että terävöittäisitte vähän suomen kantaa ja kertoisitte suomen neuvottelutavoitteista toisaalta mitä suomi voi luvata näissä neuvotteluissa jotta varmasti saadaan sopimus syntymään

minä todella vetoan joskus aikoinaan naisverkoston yhteinen ponnistus oli subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja sotien jälkeen otettiin käyttöön lapsilisät että nyt tarvitaan lapsen puolesta työtä tekevää politiikkaa

ydinvoimaan liittyy myös ekologisesti ja eettisesti kestämättömiä kysymyksiä lähtien uraanikaivosten ympäristövaikutuksista jäljelle jäävään radioaktiiviseen ydinjätteeseen

turve ei ole uusiutuva polttoaine kioton eikä ipcc määritelmien mukaan

harmaa talous tarkoittaa yritystoimintaa josta ei suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja esimerkiksi sosiaaliturva ja eläkemaksuja

kirjanpitoa ei pidetä tai se on vilpillistä

kysynkin hallitukselta miten te olette edistäneet sitä että kunnissa otettaisiin käyttöön tämä tuntiperustainen päivähoitomaksu joka kannustaisi osa aikatyöhön

kun kuntia juuri kuultiin niin uudenmaan kunnista tuli vahvasti viestiä siitä että oli toiveita metropoliseutuvaltuustolle maankäytön asumisen ja liikenteen haasteisiin

maapallon kantokyky ei sitä kestä

ihmisten onnellisuutta kulutus ei edes lisää

kunta ja palvelurakenneuudistuksessa on todella keskeistä se että saadaan hyvät tasa arvoiset terveyspalvelut saamme meidän vanhuksemme hoidettua laadukkaan koulun lapsille hyvän päivähoidon

kannatamme siis sitä että siirtymäajalla luovutaan turpeen käytöstä edellä mainituista syistä mutta siirtymäajalla turve toimii hyvin erityisesti tukipolttoaineena ja estää polttokattiloiden syöpymistä ja korroosiota

lisäydinvoiman halvan sähkön linja hyödyttää hetkellisesti energiaintensiivistä ja energiatehotonta teollisuutta

eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmässä on käsitelty vammaisten yrittäjien tilannetta ja eriarvoista heikompaa asemaa muihin yrittäjiin nähden

näin ollen tämän sosiaali ja terveyspalveluita miettivän työryhmän työ on todella keskeinen ja tärkeä ja toivoisin että se tekeekin hyvin tiivistä yhteistyötä myös kuntarakennetyöryhmän kanssa jotta lopputulos on ihmisten kannalta paras mahdollinen

olemme toimittaneet valtiovarainvaliokunnan vero jaostolle vammaisjärjestöjen vetoomuksen pysyvämmän ja kaikkia vammaisia yrittäjiä tasaveroisemmin kohtelevan ratkaisun löytymiseksi

se voi olla esimerkiksi rahanpesua ja veroparatiisien hyödyntämistä

tulevaisuuden tie on ekotehokas yhteiskunta joka tukeutuu hajautettuun uusiutuvaan energiaan älyenergiaan ja älykkäisiin sähköverkkoihin

kiitos verojaostolle että vetoomus on huomioitu

se sovittaa yhteen sähkön kysynnän ja tarjonnan

invalidiliitto ry ja näkövammaisten keskusliitto ry ovat useissa eri yhteyksissä esittäneet kestävämpää järjestelmää kuin määräaikainen erillislaki vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaamiseksi

käänteisen arvonlisäveron käyttöönotto on hyvä keino vähentää harmaata taloutta

arvoisa puhemies

käänteisessä arvonlisäverojärjestelmässä alvin tilittää valtiolle ostaja eikä myyjä ja pitkissäkin palveluketjuissa arvonlisävero maksettaisiin vain kerran ensimmäisen ostajan toimesta

myös suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa vampossa on toimenpide ehdotus että selvitetään vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennuksen korvaaminen suoralla tuella vammaisyrittäjille

jokaisena vuodenvaihteena lehdet täyttyvät kertomuksista varomattomien rakettien käsittelijöiden haavereista ja silmä ja käsivammoista

arvoisa puhemies

eliöiden uhanalaisuudesta kertova punainen kirja kertoo siitä että lajisto köyhtyy ja metsäluonnon monimuotoisuus köyhtyy

velvoite asian edistämiseen tulee ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksesta joka on ratifioitava suomessa tänä syksynä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on epähumaani sillä käytännössä se estää turvapaikanhakijoita saamasta omaa perhettään rakkaitaan ja läheisiään suomeen

suojelualueiden lisääminen on tässä kriittinen tekijä ja ministeri koskinenkin kehui tätä metso ohjelmaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsänsuojeluohjelmaa

niillä rahoilla saisi aikaan paljon hyvää perustoimeentulon vahvistamiseksi pienten eläkkeiden ja työttömyysetuuksien parantamiseksi sekä köyhien lapsiperheiden aseman parantamiseksi

esimerkiksi roomalaisten kynttilöiden kanssa on ollut takavuosina villitys että lapset ovat pitäneet niitä käsissään kuin kynttilöitä sillä seurauksella että kaverin silmään on osunut kipinä

vammainen henkilö tarvitsee apuvälineitä ja muita mukautuksia työoloihin kuten esteettömän työympäristön voidakseen täysipainoisesti toimia yrittäjänä

edustaja terho edellä sanoi että tämä kannustaisi työhön ja auttaa kotoutumaan mutta voin kertoa hänelle että monilla palvelualoilla ahkeroiva turvapaikanhakija ei voi saada puolisoaan ja kahta lastaan suomeen näiden tulorajojen vuoksi

se ottaa huomioon ydinvoiman koko elinkaaren aikana syntyviä hiilidioksidipäästöjä

tästä lähtökohdasta katsottuna on erittäin hyvä että poliisin voimavaroja on lisätty tässä budjetissa ja myös eduskuntakäsittelyssä jaostossa

yrittäjänä toimiminen on monelle vammaiselle mieluinen ja kiinnostava vaihtoehto sillä vammaisten työllistyminen muiden palvelukseen ei ole ollut helppoa

uraanin louhinta ja rikastus polttoaine elementtien valmistus polttoaineen kuljetus ydinvoimaloiden rakentaminen käyttö ja purkaminen ydinjätteen varastointi ja hoito

rahaa on lisätty työttömien poliisien työllistämiseen nuorten vastavalmistuneiden poliisien työllistämiseen mikä on myönteistä samoin se että on osoitettu miljoonan euron erityismääräraha talousrikosten torjuntaan

vielä puurakentamisesta mistä edustaja martti korhonenkin hyvin puhui

on tärkeää että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään

ihmettelitte myös sitä että täällä salissa on sanottu tämän lisäävän vaarallisten reittien käyttöä ja salakuljettajien bisnestä

raportin tulos on että ydinvoiman kasvihuonekaasupäästöjen suuruus riippuu kriittisesti käytetyn malmin uraanipitoisuudesta

puurakentaminen sitoo hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta kun taas betoni lisää ilmastopäästöjä